siinä mielessä kun tässä on otettu tämmöinen ensiaskel tämmöiseen uuden tekniikan osalta lainsäädäntöön niin kyllä minä odotan että tämä eduskuntakin voisi kehittää niitä toimintatapoja kun meille on sanottu että meillä on pitkät istuntotauot

tämä johtaa siihen jotta on pakko joko velkaantua rajusti jo nyt on jouduttu ottamaan velkaa syömämenoihin tai sitten palvelut heikkenevät

tämä on hyvä aloite

mitä näiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa on jutellut niin siellä sanotaan yhä edelleen jotta siellähän on hyödyntämätön iso massa joka nyt siis kompostoidaan ei biokaasuteta vaan kompostoidaan jolloin tärkeä raaka aine energialähde menee taivaan tuuliin

sitten kun valitetaan se valitushan menee eduskunnan oikeusasiamiehelle mahdollisesti ja sieltäkään kun ei löydy apua tähän niin tämä on näköjään iäisyysongelma

ukkola kuvaa ja paha asia niin onko nykyinen hallitus sitten lopettamassa tämmöisen jutun myös siltä osin ja tulee sanelupolitiikka

toivon mukaan tässä joku semmoinen juttu löydetään jotta tämä saataisiin päiväjärjestykseen tämä homma

jos tulee semmoinen kriittinen asia vaikka kesätauon aikaan että nyt pitää tehdä ratkaisu niin ei kun painetaan nappulaa eikä lähdetä varaamaan lentolippuja ja matkustamaan tänne helsinkiin

nämä pääkaupunkiseudun ajopelit voisivat ihan hyviä kulkea onpa ne sitten julkisia tai yksityisiä jopa sillä kaasulla aika merkittävässä määrin

sitähän voisi katsoa tästä yhdistyslain osalta ottaa vähän mallia siinä jotta silloin voisi kehittää sitä työtä jolloin ei myöskään ylimääräistä tämmöistä kustannusta muodostettaisi eduskunnalle

ämmässuo on yksi iso ja tässä lähiseudulla on monta muutakin paikkaa jotka voitaisiin hyödyntää sillä tavalla kun muutettaisiin se biokaasulaitokseksi eikä tehtäisi tämmöisiä virheitä mitä tällä hetkellä siellä tehdään ja lasketaan hyvät energiat karkuun

pitkälle vietynä tässähän olisi se mahdollisuus että kansanedustajan työ ei välttämättä olisi niin sitovaa ja silloinhan se tarkoittaisi myös palkan alentamista jolloin saataisiin kustannuksia muutettua edullisempaan suuntaan ja tämä hallinto kevenisi jolloin on semmoinen tahtotila koko valtakunnan tasolla

mutta sitten on tämä tuottavuusohjelma joka on valtion tasolla niin kyllä sen tuottavuusohjelman pitää koskea myös eduskuntaa silloin katsoa niin kuin tässä yhdistyslaissa nyt lähteä tämän tyyppisesti miten voi hyödyntää uutta tekniikkaa ja tehdä semmoisia työjärjestyksiä ja mahdollisuuksia joissa otetaan mallia tästä

arvoisa puhemies

kun saadaan se kuntoon kuten tässä ovat monet kantaneet huolta laadukkuudesta ja riittävyydestä niin silloinhan tämän pitäisi olla sitten valtakunnassa kaikille samanlainen eivätkä olisi ainakaan rahasta kiinni nämä asiat

minä uskonkin jotta kyllä jos eduskunta ei seuraa tätä uuden tekniikan käyttöönottoa ja mahdollisuuksia myös työtavoissa siten että voidaan hoitaa kauempaakin niin sitten minä kyllä ihmettelen

yksi asia josta jotkut vammaiset jo ovat olleet huolissaan kun kuulivat tämän tulevan on että tulkkipalvelu poistuu sosiaali ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetusta laista mutta ymmärsin kuitenkin jotta tämä tullaan hoitamaan muulla tavalla

voi olla että tämä eduskunta ei ota vielä ei vielä seuraavakaan mutta sitten kun tulee uudet sukupolvet vähän nuoremmat meistä niin todennäköisesti tulevat kehittämään näitä järjestelmiä siten ja saadaan tehokkaaksi tämä ja sillä tavalla jotta tämä eduskuntatyö voisi olla sillä tavalla jopa sivutoimista ja sadan henkilön tekemää niin kuin tuolla monet tammitauon aikaan ovat ottaneet esille että miksi ihmeessä teitä pitää olla kaksisataa että eikö sata voisi olla hyvä määrä

arvoisa puhemies

kun ed

kyllönen totesi jotta tämä on toteutettu kustannusneutraalisti niin siinä mielessä koin kuitenkin tämän positiivisena että kun tällä hallituksella on ollut tapana myös leikata asioita niin onneksi tässä ei tämä hallitus lähtenyt leikkauslinjalle

mutta näissä tapauksissa kun asta ja veera viime kesänä riehuivat tuolla metsissä ja mannuilla niin siinähän ei olisi auttanut vaikka lankaverkotkin olisivat olleet koska siinä olisivat katkenneet kaikki langat samalla tavalla

silloinhan se tarkoittaisi sitä että myös sata avustajaa jäisi pois ja tuo lasiliiteri mikä tuohon on rakennettu niin sehän voitaisiin myydä vaikka tai vuokrata

tämä langaton verkkoyhteys on hieno keksintö siinä tilanteessa koska siellä on se tukiasema kunnossa virtaa olemassa systeemit toimivat

arvoisa puhemies

ymmärsin että joissakin paikoin katkos oli ilmeisesti useampia päiviä kahteen kolmeen päivään pahimmassa tapauksessa puhelimet eivät toimineet eikä sähköä saatu viikkoon

tässä samalla voi sanoa niinkin päin kun tässä omaishoidon tuesta on puhuttu että se pitäisi siirtää kelalle että jos joku epäilee että tämä ei onnistu niin ei sitten pitäisi siirtää omaishoidon tukeakaan

silloin meillä olisi sadan henkilön tehokas kansanedustajaporukka joka käyttäisi vielä etäyhteyksiä niin kuin tässä yhdistyslaissa on tarkoitus käyttää

mutta minusta sekin pitää siirtää kelalle koska se tasapuolistaa ja mahdollistaa kuitenkin sen toiminnan koko maassa samanlaisena ja yhdenvertaisena ja siinä mielessä on parempi asia

kalmari tuossa totesi nämä korjaustyöt olivat aika hankalia koska ei saatu yhteyttä muihin että mitä tehdään missä ovat virrat päällä ja missä ei ole

kyllä on huikeita väittämiä siitä ed

mutta se on niin kuin perälauta siinä jotta on olemassa määrätty mahdollisuus saada sitä palvelua mutta jos ei käytä niin kukaan ei siihen pakota jolloin on olemassa semmoinen tietty oikeus

pulliaisen hyvään puheenvuoroon voisi todeta jotta kannattaa jokaisen edustajan kokeilla soneraan soittaa ja käydä seurustelemaan jonkun vika asian osalta

tämähän johtaa sen tyyppiseen ajattelumalliin jotta nyt mennään tasaverojen suuntaan koko ajan

jos se tulee joka tapauksessa polttoaineisiin sähköön lämmitykseen sen maksavat köyhemmätkin mutta isotuloisilta vähennetään tässä tapauksessa työnantajalta vähennetään

ja sitten erikseen pitää olla vähimmäismäärien lisäksi tämmöiset yksilölliset palvelut jolloin katsotaan että jos se ihminen tarvitsee siihen elämäntilanteeseen enemmän palvelua niin eikö meidän pidä hoitaa se kuitenkin sillä tavalla että se on aika joustavaa ja silloin sen myös saa

tässä pitäisi kyllä tehdä sillä tavalla että kunnille annetaan valtionosuutta ja jätetään pudottamatta tämä kelamaksu muilta työnantajilta koska ihan eri asioita ovat työeläkemaksut ja kelamaksut jotka pääministeri taas sotki tässä päivällä koska työeläkemaksuja olisi ollut pakko nostaa joka tapauksessa jos aiotaan työeläkkeet hoitaa

on kyse sitten työelämästä tai mistä hyvänsä tilanteesta niin jos ihminen tarvitsee enemmän palveluja niin yhteiskunnan pitää myös järjestää siinä tapauksessa

se kysyi sanokaa henkilötunnus ja

arvoisa puhemies

aikanaan kun tästä ensimmäinen huhu joskus syyskesällä kuului silloinhan tuli paljon yhteydenottoja tämän osalta jotta nämä terveydenhuollon ammattilaiset olivat huolissaan nimenomaan niistä tietosuojaongelmista ja mitä se mahdollisesti merkitsee tässä

kun ed

asko seljavaara esitteli tuota hommaa niin ei tullut se esille miten mahtoivat nämä asiantuntijat olla tuolla valiokunnassa mitäkin mieltä siitä koska jotenkin nyt se sähköpostitulva on kyllä hävinnyt ja ilmeisesti se on tavallaan hyväksytty

tässä pelättiin nimenomaan sotkeutumista voiko tapahtua että sotketaan mahdollisesti toiseen henkilöön ja mitä kaikkea se antaakin koska tässä tavallaan on avoin näköala kun tietää henkilön nimen käydä katsomassa hänen kaikki tietonsa

mutta ilmeisesti tässä nyt on päästy semmoiseen ratkaisuun kun täällä ei ole vastalausetta eikä mitään jotta tämä on varmaan koettu sitten näiden ammattilaistenkin taholta hyväksi esitykseksi

arvoisa puhemies

aikanaan kun kuulin tästä että siirretään kuukaudella eteenpäin eduskuntavaaleja keväällä ajattelin että sehän on huuhaajuttu koska silloinhan jotkut perustelivat että on niin kylmät ilmat että ei kärsi tuolla vaalikentillä ja turuilla ja toreilla olla

kun siellä on hirveän paljon näitä valituksia niin eikö siinä pitäisi ennaltaehkäisyyn pyrkiä ja katsoa jotta hoitavat lääkärit ja kelan lääkärit katsoisivat vähän samalta kantilta näitä asioita ja kehitettäisiin tätä järjestelmää

tämähän kuvastaa sitä jotta on hirveä iso ero näissä toiveissa ja päätöksissä sitten

nimittäin luonnonvalintahan toimii sillä tavalla että jos ihmiset eivät joissakin olosuhteissa pysty olemaan niin hehän väistyvät lämpimiin olotiloihin

arvoisa puhemies

sen takia vaaleja pitäisi minusta päinvastoin siirtää kuukaudella aikaisemmaksi pantaisiin vielä helmikuulle koska silloinhan ne tuiskut ja tuulet ja hyvät pakkasetkin sattuvat vielä olemaan kun maaliskuussa tahtovat pakkaset jo vähän laimeta

kyse on nimittäin siitä jotta mehän tarvitsemme tänne niitä karaistuneita suomalaisia edustajia jotka tuulessa ja tuiskussa pystyvät toimimaan

nimittäin suomalainen yhteiskunta on rakennettu monelta osin niin koulutuspalveluiden osalta kuin terveyspalveluiden osalta kun katsoo menneisyyttä hyvin tasavertaiseen suuntaan

arvoisa puhemies

pulliaisen heitto siitä että demareilla on kylmät makkarat ja kylmät sopat ja haaleat saludot

on vain erinäköiset keinot miten siihen päästään koska laiton on aina laiton

sitten on tietysti aina ollut rikkaita joilla on ollut joku ohituskaista olemassa ja he ovat sitten menneet yksityisiin palveluihin ja okei he ovat tehneet sen omilla varoillaan

laittomuus tulee siitä erinäköisestä asiasta jotta työnantaja ei välttämättä kohtele ihmisiä sillä tavalla tai ei noudata sopimuksia niin kuin odottaisi ja pitäisi tehdä

aina on peräkärry halkoja täynnä iskettiin soppatykkiin niin paljon halkoja alle että se joskus sattui vahingossa jopa pohjaankin palamaan kun liian innokkaasti laitettiin

arvoisa puhemies

monet edelliset puhujat ovat toivoneet asioita vähän niin kuin toivekonsertissa toivotaan toivotaan että nämä asiat menisivät näin

siihen liittyen tämä pienten putiikkien oikeus olla kiinni jossakin isossa kauppakeskuksessa on enemmän toiveiden tynnyri koska työelämävaliokunnassa oli tämä joku ulkolainen ketju mikä omistaa useita kymmeniä näitä kauppakeskuksia ja siellä todettiin jotta jos se kuuluu sen kauppakeskuksen konseptiin mikä on malli se vaan on sellainen ja täällähän voidaan hurskaasti toivoa mitä hyvänsä

virkamiehille olisi kyllä töitä lujasti

vielä hullumpi ajatus on että toukokuuhun

elikkä tässä on viimeinen kokeilu siinä mielessä koska nyt ei voi ainakaan tuolta amerikan mantereelta enää hakea mallia sillä siellä obama on rakentamassa mallia tai yrittää rakentaa sehän riippuu miten se onnistuu siellä mutta ainakin suunta on ollut ja muutos siihen suuntaan että pyritään tämmöiseen tasavertaisempaan kansanterveyteen

silloin pohjoiskarjalaiset ihmiset lähtevät jo mökeille haukia kuvettamaan ja verkonlaskuun järville eivätkä he jouda äänestämään

kun katsotaan kymmenen vuotta eteenpäin jos siellä kokoomuslaiset aatokset sitten lisääntyvät niin voihan olla että sielläkin alkavat ne lakot lisääntyä ja kahinat vastakkainasettelut alkavat lisääntyä

mutta viedään toisinpäin se systeemi kun täällä kuitenkin se synergiaetu on siinä suuruudessa niin että silloin on voitu ne rahat keskittää palveluihin eikä johtoportaisiin niin kuin tässä tapahtuu kuitenkin pienissä kunnissa että suhteellisesti vie enemmän se johtaminen siellä

mutta toivoisi että niin ei kävisi vaan me ottaisimme mallia siitä ruotsissa rakennetusta mallista ja saisimme nämä laittomat lakot pois koska se tiehän tässä on

se systeemi on todettu siellä huonoksi mutta meillä ollaan menossa huminalla siihen suuntaan että tehtäisiin tämmöinen eriarvoinen systeemi ei pelkästään terveyspalveluiden osalta vaan kaikessa muussakin niin veropolitiikassa kuin kaikissa muissa ratkaisuissa

ei sillä tavalla jotta sanktioita lisätään vaan asenteenhan pitää muuttua siten jotta ei synnytetä semmoista vastakkainasettelua

silloinhan joutaa miettimään ja katselemaan niitä komeita lupauksia niistä läpysköistä että mitähän nämä ehdokkaat lupasivat ja sitten lähdetään mahdollisesti äänestämään jos sattuu aurinkoinen päivä

niin kuin tänään kuultiin helsingin alueelta tuossa näitä rakennusliikkeiden pääluottamusmiehiä siellä ulkolaiset tekevät hirveän paljon pimeätä työtä ja me vaan toivomme tietysti että tämmöistä ei tapahtuisi

puhemies

tässäkin kauppojen aukiolokysymyksen laajentamisessa on vähän samanlaisesta kyse jotta sitä voidaan kyllä toivoa hurskaasti mutta näillä eväillä mitä tässä esitetään semmoista suojaa ei näillä ihmisillä tule olemaan jotka näitä pikkuputiikkeja pyörittävät

arvoisa puhemies

terveyserot tulevat kasvamaan se on varma sillä köyhemmät ihmiset jäävät huonompien palvelujen varaan koska ne eriytyvät niin kuin ed

kannatan ihan aluksi ed

jämiä et sentään saanut

tähän liittyen tuli vaan mieleen että kun tämä tämmöinen rekisteri on olemassa niin kun tässä on hyvin paljon tullut soittoja ja yhteydenottoja siitä kun kelan lääkäri tai vakuutusyhtiön lääkäri on tehnyt jonkun päätöksen näkemyksen näkemättä potilasta tämähän voisi kyllä ilmeisesti avata senkin näköalan että kun tietää tämän kelan lääkärin tai vakuutusyhtiön lääkärin nimen ja tietää hoitavan lääkärin nimen niin katsoo onko se pätevyydeltään edes yhtä hyvä kuin se joka on spesialisti ja on antanut lausunnon työkyvyttömyydestä

se on jo aivan varma että tässä käy sillä tavalla että rahaa valuu yhä enemmän yksityiselle puolelle jolloin käy niin jotta julkista puolta ei enää pystytä kehittämään

tässähän on todettu jo aikaisemminkin monesti että raha ei lisäänny tässä yhtään vaan siinä tapahtuu sillä tavalla kun annetaan mahdollisuus pitempään aukioloon että se raha jakaantuu pitemmälle ajalle ohkaisempana siivuna

sitä minä en ymmärrä niin kuin ed

koko systeemi on tällä hetkellä näköjään menossa siihen suuntaan että tuolla kunnissa nyt kilpailutetaan erinäköisiä asioita ja konsultit erinäköisiä tilaajatuottaja malleja ovat nyt myymässä kovaan hintaan kunnille ja näille terveyspiireille ja mitä niitä nyt mahtaa ollakin kaikennäköisiä paras hankkeen luomia luomuksia ja liikelaitoksia kunnissa

siinä tulee tapahtumaan niin kuin on todettu tuolla asiantuntijakuulemisessa ja jokainen voi sen itse hahmottaa mitä tapahtuu että se tulee ohjautumaan sitten tämä ohkaisempi siivu näihin isoihin marketteihin

kysyin sitä tuolta paikalta jotta eikö silloin pidä katsoa onko tapahtunut jotain saastumista jossakin lähellä koska se lienee kaikkein varmin juttu

en tiedä onko tästä tämmöiseen käyttöön mutta luulisi olevan mahdollista

arvoisa puhemies

nimittäin aina kun sijoittaa semmoisiin papereihin missä on olevinaan parempi tuotto tai on luvattu parempi tuotto niin siinä on myös riskinsä oltava

tässähän on kyse varojen ja omaisuuksien uusjaosta

silloin pitäisi katsoa mitkä ovat ne muodot jotta mentäisiin jollakin tavalla jos ei säily piste siellä niin sitten se vaikka pyörillä kulkee sinne ja se on tavallaan piste kyllä sekin

oikeastaan työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa todetaankin siitä ketkä siitä hyötyvät siis lausunnossa suoraan

siellä ovat käyneet tarkastajat tarkastamassa jotta kaivot ovat kunnossa ne on oikein rakennettu on t haarat ja kaikki jotta isot kököt eivät mene toiseen kaivoon ja systeemit toimivat

omalla seutukunnallani muun muassa joku tämmöinen kuntamaisema on tiukkaan hintaan kunnalliselle liikelaitokselle tämmöistä mallia myymässä jo jossa pyritään siihen jotta voidaan selkeästi nämä saada sitten tuotteistettua ja ne on helppo sitten yksityistää mikä tähtää siihen ajatteluun jotta näitä seteleitä otetaan sitten käyttöön

näiden vakuuksien vaatiminen olisi ehdotonta tässä siinä mielessä jottei käy niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa todettu että suomalaiset veronmaksajat joutuvat maksumiehiksi

arvoisa puhemies